ei ole ollut ennakkokeskustelua ei minkäänlaista pohdintaa

maailmantalouden epävarmuus ei ole porvarihallituksen vika mutta se kantaa raskaan vastuun lukuisista virhearvioista ja jahkailusta

tästä syystä esitämme parannuksia yksinhuoltajaperheiden lapsilisään työttömyyspäivärahan lapsikorotuksiin ja lapsiperheiden toimeentulotukeen sekä yleiseen asumistukeen

asioitahan ei pelkästään aloitteita jättelemällä ja hallitukselta kysymällä hoideta

on erittäin vakavaa jos ylimmän valtioelimen eli lainsäädäntöelimen jäsen ihmettelee miksi eivät asiat etene valiokunnissa

esittämiemme sosiaaliturvan parannusten lisäksi kunnallisverotuksen perusvähennyksen alarajan kaksinkertaistaminen toisi konkreettisen parannuksen ennen kaikkea työttömien ja pienituloisten lapsiperheiden asemaan mutta auttaisi myös pienituloisia eläkeläisiä sekä sairauspäivärahalla olevia

nyt on tärkeätä myös se että sosiaali ja ter veydenhuollon palvelujärjestelmässä haetaan laajempia kokonaisuuksia nyt tällä uudella järjestelyllä

näistä molemmista asioista varmaan on moni poliisi laitoksillaankin huolta kantanut mutta erittäin voimakkaasti on annettava tunnustus poliisiylijohtaja markku salmiselle joka piti näitä asioita sisäministeriössä esillä

toivon että nimenomaan ministeri risikko ja hallitus kiinnittävät huomion juuri erityisesti tässä ajassa nyt tämän kasvaneen syrjäytymisen mielenterveys ja päihdetyön ynnä muuta

vain nimi muuttui

me saimme oikeusministeriön kanssa yhteisen työryhmänkin mutta täytyy sanoa että se oli kyllä kuin iisakinkirkon rakennustyömaata sen omn työryhmän eteneminen

tukimuotoihin ja siihen kansalaisjärjestöaktiivisuu teen jolla me voimme viranomaistyötä nyt täydentää koska me emme viranomaisen otteella nyt pysty tässä tilanteessa riittävästi reagoimaan

arvoisa puhemies

kysymys on siitä millä tavalla täällä on tahtotila myöskin näissä asioissa

ensinnäkin tästä vakavien rikosten valmistelun kriminalisoinnistahan nyt onneksi päästiin eteenpäin niin että nykyisen hallituksemme hallitusohjelmaan säätytalossa tämä kirjattiin ja tämä asia on nyt sitten siltä osin edennyt

toinen kysymys on tietysti se että näissä perustelluissa näkemyksissä on kyllä vakava viesti tähän pelastuslain kokonaisuudistukseen josta voi myöskin osin asianosaisena sanoa että en ollut tyytyväinen sen valmisteluvauhtiin

olihan se aika uskomatonta että suomessa siis vielä tämän hallituksen aloittaessa oli tilanne jolloinka kuka tahansa saattoi tilata virosta tai mistä tahansa palkkamurhaajan ja jos siitä jäi kiinni niin hups kävi vähän nolosti anteeksi nyt vaan mutta sitten jos onnistui niin kyllä poliisit lähtivät tutkimaan

siis tässä on todella eduskunnalla syytä kriittisesti katsoa millä tavalla jo viime kaudella loppusuoralle saatu pelastuslain kokonaisuudistus etenee ja varmistettava täällä eduskunnassa että nämä asiat tulevat kuntoon

puhemies

tätä talousennusteiden päivitystä hallitus on kiertänyt kuin kissa kuumaa puuroa

arvoisa puhemies

minusta on erittäin hyvä että nyt nimenomaan meidän koko kansallisen selviytymisen ja myös kansanvallan nimissä tämä keskustelu käydään

kuntien pakotettu hevoskuuri johtaa palvelujen heikkenemiseen ja niistä perittävien maksujen korotuksiin joista kärsivät eniten pienituloiset ja lapsiperheet

sosialidemokraatit ovat vaatineet päivitettyjä taloustietoja ja lisäbudjettia jotka vastaisivat siihen että taantuma on muuttunut lamaksi ja finanssikriisi työllisyyskriisiksi

arvoisa puhemies

herra puhemies

nyt on tärkeätä pohtia kuinka suomi selviää

sisäministeriä arvosteltiin viime kaudella siitä että hän puuttui palomiesten eläkeikäkysymykseen selvityttämällä pelastuslaitosten suorituskykyä ja toimintaturvallisuutta vaikkeivät eläkeasiat kuulu sisäministerille

edustaja pekkarisen puheenvuorokin herätti toivoa siitä että vielä vanhoilla päivillämme me voimme nähdä asiat ihan eri tavalla kuin olemme itse tehneet

arvoisa puhemies

herra puhemies

on erittäin tärkeää että hallitus elää täsmätoimin nopeasti reagoiden työllisyysmäärärahapuolella ja toivon että tältä osin työministeri saa vahvaa tukea myös hallituksen poliittiselta johdolta jatkotoimiin

tässä on järkyttävintä se että hallitus ei reagoi vieläkään siihen että euroopan unionin komissiokin jo lokakuussa vaati kasvua ja vakautta ja työllisyyttä tukevia toimia vaati jäsenvaltioita tämän vakavan taloudellisen kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseen vaati panostuksia perusturvallisuuteen arjen turvallisuuteen

suurilla luotoilla ja takausvastuilla on pahimmillaan kielteinen vaikutus myös suomen valtiontalouden kestävyyteen samalla kun valtiolla on tarve tukea riittävää kasvua ja hyvää työllisyyskehitystä sekä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden tuottamista

kärjistyvä taloustilanne nimenomaan vaatii sitä että verotuksella edistetään oikeudenmukaista tulonjakoa ja tuetaan työllisyyttä

mielenkiintoista on se että hallitus tunnusti kuntatalouden kriisin vasta kuntavaalien jälkeen ja nyt hallitus tunnustaa talousennusteiden heikenneen vasta eu vaalien jälkeen

nyt nämä selvitykset on tehty ja nyt on myöskin hallituksen tältä osin tehtävä ratkaisu koska palomiesten eläkeikä ei ole todella tästä maailmasta ottaen huomioon se vaarallinen tehtävä ja kansalaisten turvallisuus

mutta kiinnitän huomion siihen että työllisyystoimien osalta pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa ja nuorten osalta me tarvitsemme parempaa asennetta myös eri viranomaisten yhteistyöhön niin kunnan järjestöjen kelan kuin muidenkin

valtiontalouden kestävyydelle ja kansallisen oman pelastusrenkaamme toimivuudelle on luotu kreikka ja irlanti ratkaisujen myötä vakavia paineita

minusta on nyt kyllä tärkeää että me näemme sen että kansallisvarallisuutta ei voi ulkoistaa joillekin virkamiehille vaan siitä on poliittisessa vastuullisessa kansallisen teollisuuden ja selviytymisen hengessä päätettävä

hallitus ei ole reagoinut

tässä on ensinnäkin kysymys juuri kovan järjestäytyneen väkivaltaisen rikollisuuden etulinjassa toimivien ihmisten näiden poliisien turvallisuusviranomaisten ja heidän omaistensa suojelemisesta

se on jatkanut rikkaiden veroalea ei ole tehnyt kuntapuolelle mitään panostuksia ja mikä vakavinta on niin te ette myöskään elvyttävien toimien osalta ole ryhtyneet välittömiin toimiin jotta ensi vuoden talousarviossa panostettaisiin investointeihin ja muun muassa talouden ja kasvun voimistamiseen

kuntatalouden osalta kysymys on nimenomaan siitä että vanhustenhuolto ja terveydenhuolto on kriisiytynyt ja punamultahallitus jätti puhtaan pöydän tälle hallitukselle

arvoisa puhemies

meidän pitää kansallisesti pystyä turvaamaan sosiaalinen turvallisuus ja talouden perusta joka vaatii myöskin sitä että esimerkiksi metsäteollisuuden ja meidän keskeisen vientiteollisuutemme toimintaedellytykset nyt turvataan kaikki istuen samaan pöytään tuotantoedellytysten ja toimintakyvyn näkökulmasta

orastava kasvu vaatii tuekseen täsmäelvytystä jotta työttömyys laskisi voimakkaasti

tältä osin valitettavasti me hyllytämme paperit ja nuoret ja pitkäaikaistyöttömät makselemme kymmeniä miljoonia euroja kelalle niin sanottuja sakkomaksuja sen sijaan että otettaisiin se ihminen ja käytäisiin hänen lähtökohtansa ja elämäntilanteensa läpi ja yritettäisiin yli rajojen auttaa

sen lisäksi poliisin rakenneuudistusta on tehty arvioimatta edellisten rakenneuudistusten vaikutuksia ja sehän on johtanut poliisihallituksen eli paateron palatsin paisumiseen ja siitä on seurannut kentällä selkeästi voimavarojen heikentymistä

koulurakennuksissa ja päiväkodeissa on homeongelmia kirjastot kaipaavat remonttia ja terveysasemien tilat ovat usein surkeassa kunnossa

ei myöskään solidiumin hallituksella ole poliittista valtaa tehdä valintoja

kuntaperintö on siis ollut hyvä mutta sitä nyt tuhotaan ja voi sanoa valtiontalouden perinnön osalta että osittain väärillä verokevennyksillä ja ratkaisuilla ollaan myöskin näin tekemässä

kun heidät pannaan meidän kaikkien puolesta etulinjaan äärettömän kovaa piittaamatonta rikollisuutta torjumaan niin kyllä yhteiskunnalla on vastuu ja velvollisuus myös suojella heitä ja heidän läheisiänsä

tämä tarkoittaa panostamista nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan kasvua tukevia investointeja sekä peruspalveluiden nykyistä parempaa rahoitusta

ensin he sanovat että me olemme vain sijoittaja

me olemme erittäin vakavan tilanteen edessä

infraratkaisut ovat erittäin tärkeitä aluekehityksen kannalta

sen sijaan että hallitus tukisi kulutusta ja työllisyyttä pieni ja keskituloisille kohdistetuilla veronkevennyksillä se murentaa vakavasti hyvinvointivaltion rahoituspohjaa

kyllä verotus oikeudenmukainen veronmaksukyvyn mukainen verotus on hyvin keskeinen asia sille että kansallinen eheys ja myös ihmisten oikeudentunto täyttyvät

edustaja rossin puheenvuoron johdosta täytyy sanoa että toivon kyllä että kuopion torin ihmiset ja kuopion aktiiviset pilkkikerholaiset ja eläkkeensaajat tosiaan kuulevat tuon väitteen että tämän viimeaikaisen lainsäädännön johdosta ovat omistajien oikeudet heikentyneet ja on liikaa kehitetty näitä harrastuksia muun muassa jokamiehenoikeuksiin kuuluvaa ongintaa ja pilkintää

tämä on sitten se toinen puoli että ihmiset eivät voi luottaa välttämättä että viranomainen suojelee riittävästi

mutta erittäin tärkeätä on myöskin niin kuin salin oikealta laidaltakin korostettiin että tuetaan nyt yritysten riskirahoitusta ja vientivakuus ynnä muuta

itse asiassa tilalle tulivat hyvä veli verkoston hallitukset

mutta se mistä eniten olen huolissani on se että poliisin johtamisen keskittyminen on johtanut vakavimpaan luottamuspulaan poliisin kentällä mitä minä muistan

työntekijöiden kouluttautuminen on tärkeä osa työelämän muutosturvaa

hallitusohjelmassa on vahva panos poikkihallinnollisen elinkeinoelämän talouden työllisyyden ja aluekehityksen tarkasteluun liikennepolitiikassa

järjestelyjä

tässä inhimillisesti ja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa tarvitaan toimintakykyistä ja uskottavaa hallitusta ja selkeää talouspoliittista linjaa

nyt on erittäin tärkeätä että turvaamme terveiden elinkelpoisten yritysten optio meni jo vähän vaikea jakso tämän vaikean jakson ylimenon edellytykset

eli luottamus poliisin toimintaan sen sisällä on todella mennyt ja pitäisin hyvin tärkeänä nyt että asia vakautetaan selvitetään hyvin nopeasti arvostetaan myös turvallisuuden etulinjassa toimivien toimintaedellytyksiä koska kansallinen turvallisuus ja kansalaisten turvallisuus vaarantuvat kun nämä etulinjassa itsensä likoon laittavat kaverit joutuvat entistä suurempiin vaikeuksiin myöskin omassa työssään

kun tutustui moniinkin tapauksiin joissa peitepoliisi oli tehnyt vakavan rikoksen selvitystyötä vuoden kahden jänteellä täysin sitoutuen siihen tehtävään ja koskaan siitä irti pääsemättä niin olisi aika uskomatonta jos me emme vihdoin nyt varmista myös näiden henkilöiden osalta paremmin heidän turvallisuuttaan

jos et ole työterveyshuollon piirissä olet työtön tai muuten sinä olet todella heikoilla peruspalvelujen sosiaali ja terveyspalvelujen parissa

kesäkuussa te olette kehittämishankkeiden jatkosuunnitteluun nimennyt hallitusneuvos mikael nybergin

sanon suoraan että edustaja kallin kanssa kemirassa aikoinaan estimme bonusjärjestelmän tulon kemiraan ja minä luulisin että jos olisi kansanedustajien hallintoneuvostot eikä tämä sisäänlämpenevä hyvä veli verkosto ei näitä mahtavia viisinkertaisia pääministerin palkkoja tässä maassa maksettaisi

te puhutte tuottavuusohjelmasta

minusta on hyvin tärkeää juuri tämä puheenjohtaja braxinkin myöntämä hallitusohjelman seuranta ja on tärkeää myös tämän teidän työnne pohjalta arvioida näitä vaikutuksia koska kyllä siinä vain nyt on käynyt niin että ihan oikein puhutaan viranomaisten välisen tiedonvaihdon parantamisesta

jossain määrin teidän ohjauksessanne olevassa henkilön nimeämisessä on nyt tehty sellaisia esityksiä alueiden ja elinkeinoelämän kannalta keskeisten hankkeiden osalta että tavoite on kolmannekseen niitten kustannuksissa ja ettei tarvitse ottaa huomioon esimerkiksi yhteiskunnallisia ja aluetaloudellisia vaikutuksia tässä vaiheessa

on oikeudenmukaisuuden aika

ensi vuoden budjettivaihtoehdon rahoittamiseksi esitämme verotuksen progression lisäämistä ja veropohjan vahvistamista oikeudenmukaisella tavalla

eikö pitäisi enemmän sosiaaliseen tarpeeseen perustuen suunnata yhteiskunnan voimavaroja ottaa se oikeudentunto ja oikeudenmukaisuus ja tarve siellä huomioon niin että yksinhuoltajat ja pienituloiset lapsiperheet saisivat lisää ja leikattaisiin muun muassa tällaisen haulikolla tapahtuvan tasatukiammunnan sijasta ja annettaisiin täsmätukea niille jotka sitä elämässään ja arjessaan tarvitsevat

tässä on nyt vain sitten se huono puoli että tämä vakavien rikosten ja ylipäänsä tämän anonyymin suojelun kynnys johon täällä on jo viitattu vaikuttaa kieltämättä aika korkealta siis kahdeksan vuotta

pientä ja keskisuurta eläkettä saavien asemaa on parannettava muun muassa kehittämällä työeläkkeiden indeksijärjestelmää eläkkeensaajien ostovoiman turvaamiseksi

tämän kriisin vaikutukset työllisyyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin ovat eu komissionkin myöntämällä tavalla pahemmat kuin alkuperäisiä toimenpiteitä arvioitaessa odotettiin

työnantajien kelamaksun poisto maksatetaan kohtuuttomilla energiaveroilla lapsiperheillä ja eläkeläisillä

tässä suhteessa viittaan nyt sitten seuraajani sisäministerinä seuraajani silloisen ministeri holmlundin nykyiseen lakivaliokunnan puheenjohtajan työhön